käsittelen tässä lyhyesti ainoastaan näitten perinteisten pörssinoteeraamattomien osuuskuntien verotuksen muutoksia

on päättynyt

viljelijät elävät liian yleisesti muilla kuin maa ja metsätalouden tuloilla varsin monissa tapauksissa palkkatuloilla

meillähän nyt tehtiin varmuuden vuoksi säännökset myöskin sellaisille osuuskunnille jotka tultaisiin noteeraamaan pörssissä mutta käytännössä niitä ei vielä ole

maatalouden kannattavuutta on parannettava

näiden keskustelua varten kysellään päivetyksen kolmastoista sija voimistelusta erottaa että kyllä hallinto hyvin selviytyy asiasta vaikka jättöaika pidetään nykyisellään

tämä ympäristönsuojelulain muutosesitys on laaja mutta tarkoitukseni oli kiittää ministeri tiilikaista tästä nimenomaan jo toiminnassa olevien turvetuotantoalueitten luvituksen muutoksesta joka todennäköisesti jopa lopullisesti poistaa tätä turhaa byrokratiaa kun noita alueita ilmeisesti pystytään nostamaan loppuun tuohon määräaikaan mennessä

me keskustelemme täällä jo kolmatta päivää peräkkäin selkämeren kansallispuiston merkinnästä

ensiksi kaksi päivää tiistaina ja keskiviikkona sitä koskevasta hallituksen esityksestä ja nyt sitten hallituspuolueen edustajan lakialoitteesta

se on ollut yhteinen raja henkilökohtaisen tulolähteen maatalouden tulolähteen ja elinkeinotoiminnan tulolähteen osuuskuntien ylijäämille eli vanhan termin mukaan osuuspääoman koroille ja se on toiminut hyvin

ruuan alkuperä on kuluttajalle yhä tärkeämpi seikka ostopäätöstä tehtäessä ja sen merkitystä ovat entisestään nostaneet viimeaikaiset kohut elintarvikkeiden alkuperämerkinnöistä

hemmilä suurehkon hallituspuolueen edustajana ja vielä kolmannen kauden kansanedustajana ole pystynyt vaikuttamaan hallituksen esitykseen oman ryhmänsä kautta vaan on joutunut turvautumaan poikkeukselliseen menettelyyn lakialoitteeseen kun hallituksen esitys on jo eduskunnassa

tässä hallituksen esityksessä ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössä nyt ei esitetä lainkaan enää tämmöistä verovapaata määrää

eun säännöstö tulee liian myöhään

on tietysti selvää että tällaisia merkintöjä kuten nyt tämä kansallispuisto voidaan piirrellä ihan vilpittömässä mielessäkin ja ajatella että näitä on kiva piirrellä ja ettei tästä nyt mitään vahinkoakaan aiheutuisi

käytännössähän tavalliselle ihmiselle nuo osuuskunnan ylijäämän palautukset tulevat kuluttajaosuuskunnista ja ovat enintään muutaman kymmenen euron luokkaa vuodessa

mutta me tiedämme että viranomaiset kuitenkin suhtautuvat äärimmäisen arasti ja tiukkapipoisesti kun tämmöisille alueille joitain lupia haetaan

elintarvikelainsäädäntöä tulee selkeyttää

arvoisa puhemies

pidän valitettavana sitä ettei ympäristöministeri lehtomäellä ole mahdollisuutta osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun koska edelleen on mielestäni vastaamatta peruskysymys

arvoisa puhemies

no sitten hallitus kovan painostuksen alla ja asiantuntijoitten esitysten pohjalta nosti tätä lievemmän verotuksen rajaa

kyllä tällä tulee olemaan myöskin merkittäviä vaikutuksia alueen tehdasteollisuuden lupien saantiin vaikka sitäkään ei ehkä ole tarkoitettu toivottavasti ei

vaikka kansallispuistomerkintä on sinänsä selkeärajainen on varsin suuri riski että viranomaispäätöksiä tehtäessä myös kansallispuistomerkinnän vaikutus ulottuu tosiasiassa merkityn alueen ulkopuolellekin

sinänsä hyvä että hallitus tuli jonkinlaiseen synnintuntoon tässä mutta pidämme liian vähäisenä tuota nostoa ja erityisesti osuuskuntien investointimahdollisuuksien kannalta olisi tärkeää että tuota rajaa nostettaisiin

tämä mietintö sinänsä selventää joitakin asioita jotka hallituksen esityksessä olivat jääneet epäselväksi

tässä on muun muassa selvästi todettu että maatalouden nettovarallisuuden laskenta säilyy nykyisellään

täällä todetaan nimenomaisesti että esitys ei vaikuta millään tavoin maatalouden nettovarallisuuden laskentaan ja tämä on hyvä että tämä asia tehdään tässä selväksi

arvoisa puhemies

kärkihankkeina cleantech ja biotalous ovat aloja joilla suomessa löytyy erinomaista osaamista jonka pohjalle yritykset voivat kehittää uutta teollisuutta ja työpaikkoja

edelleen haluan ihmetellä sitä ettei tuo natura merkintä nyt sitten riitä

arvoisa elinkeinoministeri olisi mielenkiintoista kuulla teidän arvionne miten biotalouteen sijoittaminen tulee vaikuttamaan maamme kilpailukykyyn ja menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla

kyllä minusta tämä merkitsee sillä tavalla lisäystä aikaisempaan tilanteeseen että entistä tiukemman kontrollin kohteeksi tulevat erilaiset elinkeinotoimintahankkeet tuolla alueella ja aika kauaksi tältä merkityltäkin alueelta

ja olen todella sitä mieltä että eduskunnan pitäisi vakavasti muuttaa tätä esitystä sillä tavalla että vakka suomi siitä poistettaisiin

arvoisa puhemies

kuitenkin kaikkien eu maiden kokonaisuutta tarkasteltaessa voi todeta alueen kokonaistalouden olleen pienessä kasvussa viimeisten kahden vuoden ajan

monet entiset kriisimaat ovat saaneet julkisen talouden aiempaa parempaan tasapainoon ja samalla näiden tarve kiristää finanssipolitiikkaansa on pienentynyt

suomen tilannetta ei ole viime vaalikauden vuosien aikana saatu käännetyksi eikä tilanne ole helpottunut vaan työttömyys on lisääntynyt ja näkymät ovat muita euroalueen kansantalouksia heikompia

kun työllistämistä vaikeuttavia normeja puretaan ja työmarkkinoita muutetaan joustavammiksi yritykset pystyvät toimiaan kilpailukykyisemmin sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla

esimerkiksi käyttämällä paikallista sopimista yritys pystyisi tasaamaan tuotantoaan tilausten mukaan jolloin työtä pystyttäisiin sopeuttamaan aiempaa paremmin markkinatilanteen mukaan ja lomautuksilta ja irtisanomisilta voitaisiin välttyä

nyt se on sallittua vain järjestäytyneiden työmarkkinaosapuolten kesken työehtosopimusten rajoissa

silti tavoitteemme energiantuonnin ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä vaativat kotimaisten uusiutuvien energialähteiden lisäksi muita päästöttömiä energialähteitä nimenomaan riittävän sähköntarjonnan varmistamiseksi

hallituksen ja politiikan tehtävä yleisestikin on luoda maahan yrittäjyydelle sekä työllistämiselle otolliset edellytykset

näiden edellytyksien luomiseen vaikuttavat myös muiden maiden työmarkkinatilanteet jotka määrittävät sen mihin yritykset toimintaansa keskittävät

suomalainen teollisuus ja suomalaiset kuluttajat tarvitsevat sähköä nyt ja tulevat tarvitsemaan myös tulevaisuudessa

nyt olemme luomassa näitä edellytyksiä suomalaisille yrityksille ja samalla työntekijöille työmarkkinoiden joutuessa muuttumaan muun maailman mukana

koulutusuudistusten myötä lisätään yritysten mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa koulutuksen sisältöön ja kehitykseen jolloin työmarkkinoille saapuva nuori saa aiempaa enemmän käytännön työelämässä vaadittavia taitoja

arvoisa puhemies

en nyt kovin mielelläni enää pitkitä tätä sinänsä varsin antoisaa iltatuokiota täällä salissa

arvoisa puhemies

totean vaan ed

hemmilälle kun hän äsken mainitsi että keskustan puolella on esitetty järkeviä kantoja ihan korkealta tasolta tästä selkämeren kansallispuistoasiasta että olisi mukava jos kokoomuksestakin sitten hyvin korkealta tasolta edes käytäisiin siellä vakka suomessa perehtymässä asiaan niin eiköhän tästä vielä hyvä yhteistyö synny

työmarkkinoitamme on muutettava siihen suuntaan että yrityksemme pystyvät toimimaan aiempaa kilpailukykyisemmin ja tuottavammin jolloin myös työllisyys kasvaa

pidän tärkeänä että suomi ottaa tavoitteeksi helsinkiturku ratayhteyden eli niin sanotun tunnin ju nan kehittämisen osana välimeriskandinavia ydinverkkokäytävää

helsinkiturku yhteysväli on yksilöity verkkojen eurooppa rahoitusvälinepäätöksessä ydinverkkokäytävän pullonkaulaksi ja kehittämiskohteeksi

tämä tunnin juna tukee kansainvälistä kilpailukykyämme ja vahvistaa rooliamme euroopan ja venäjän välisessä liikenteessä

ratayhteyden kehittämisellä muodostetaan yhtenäinen ja entistä tiiviimpi etelä suomen talous ja työssäkäyntialue sekä mahdollistetaan monipuolisempi ja laajempi työvoiman tarjonta sekä tuotanto ja yritysrakenne

lisäksi haluan aloitteistani korostaa erityisesti määrärahan osoittamista maakunnan kehittämisrahaan maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen ja kotitalousneuvontajärjestöjen tukemiseen

kannatan tätä edustaja timo v

sinänsä opposition edustajat ovat oikeissa että hän kyllä tässä eriarvoisuus eri kunnissa on vaarana revetä mutta oppositio on lähtenyt liikkeelle arvostelemalla hallituksen aloittamia koulutusuudistuksia kautta linjan

joku eri kunnat ja eri taloudessa tilanteessa varmasti sitä seuraa suomen koulutus ei ole ajautunut nykyisiin vaikeuksiin viimeisen puolen vuoden aikana ja tämänhetkisestä oppositiosta olisi voitu vaikuttaa tilanteen kehittymiseen

vaikka rahoituksen määrää joudutaan sopeuttamaan taloustilanteen vuoksi on nyt seitsemänsataaneljä pita viisi miljoonaa asumistuki samalla tarkoitus luoda uusia toimintatapoja joiden avulla yhteiskuntamme pystyy tarjoamaan laadukkaan koulutuksen jatkossakin

oppositio on pyrkinyt viime päivinä esittämään esimerkiksi lapsiin kohdistuvat päätökset vaikuttavat itselle merkityksentä merkityksen enkä puhua hyvin yksipuolisesti

esimerkiksi koulujen aamu ja iltapäiväkerhotoiminnan maksuihin tehty nosto ei ole osannut avattaneen on oltava myöskin täsmällisiä siitä mikään pakkonosto vaan kunnat voivat tarvittaessa nostaa maksuja ja me asumme pienemmissä kotitalouksissa me olemme kotitalouksissa velkaantuneempia edessä että osa on tehdä ratkaisuja oman tilanteensa mukaan

yleiskeskustelu on

ne pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

päätöksen mahdollisesta maksumuutoksesta tekee jokainen kunta ja siksi meidän pitää keskustella siitä nyt tämä näytä yksittäisiä päätöksiä lisääkö sen tekevät eri puolueita edustavat luottamushenkilöt itse

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs sija asiaa lähdetään valtiovaria valtiovarainvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt naisia euroa säästyvän

valitettava tosiasia on se että on että hallituksen toimeenpano on säästetty ala asteella sektorilla kohdistuvat painotetusti samoihin ihmisiin pienituloisiin heikommassa asemassa oleviin paljon sairastaviin ihmisiin kummola pää tulee tästä tuttua sosiaali terveys tai valiokunnissa joita vaikutusten arviointeja jarihan eikö tämä tosiasia että nämä säästöt te kohdennattekuteteitä saastete kohdennatte niihin jotka ovat sillä kaikkein alimmissa tulokymmenyksessä kaikkein vähiten leikkaatte niiltä joilla on niin kun juuri ole demokraattinen ja oikeudenmukainen toimintatapa joka myös lisää lasten välistä tasa arvoa

minkäänlaisia vaikutusarviointeja siitä kuinka paljon kalliimmaksi nämä teidän leikkauksenne tulevat yhteiskunnalle kuin se että peruskoulujen oppimateriaalien nykyaikaistamiseksi on opetus ja asemaan nyt jo vaakalaudalla

ne heitteille jättäminen tulee hyvä aika sitten ministereille malevin puheenvuoro ministeri mäntylä aloitti kolme minuuttia tämän avulla saamme tasavertaiset oppimismateriaalit oppilaiden käyttöön eri kouluissa

samalla koulu kykenee tukemaan paremmin oppilaita tiedonhaussa ja kyllä kyllä minä minä jaan tismalleen nämä teidän huolenne näistä tiedon käsittelyssä monipuolisesti

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa on lähdetty uudistamaan koulutusta hakemalla ratkaisuja edessä oleviin haasteisiin toimintaa kehittämällä

koulutusjärjestelmää kehittämällä oppilaitokset pystyvät jatkossa toimimaan kustannustehokkaasti ja vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteisiin

hyvin suunnitellun ja johdetun digitalisaation avulla saadaan koulutukseen lisää joustavuutta opiskelijan pystyessä suorittamaan soveltuvan osan opintojaan ajasta ja paikasta riippumatta

esityksellä pyritään myös parantamaan alan eli pienyrittäjien kannattavuutta

mutta esityksessä ehdotetaan myös että uusien tärkeiden elinympäristöjen lisäämisellä tulee olemaan myös jonkin verran omaisuuden hyödyntämistä rajoittavia tekijöitä

mutta yleensäkin metsänomistajat toimivat vastuullisesti ja haluavat hoitaa metsiään mikä tuottaa satoa myös tuleville sukupolville

toiminnan laajentuessa on kehitystyötä hyvä tehdä eri oppilaitosten yhteistyönä jolloin eri alojen parhaat käytännöt saadaan kerätyksi toimivaksi kokonaisuudeksi

vaadittavat perustaidot on opittu jo peruskoulussa uudistettujen opetusmenetelmien ansiosta nykyaikaisia menetelmiä käyttäen ja kustannustehokkaasti jolloin nuorilla on hyvä pohja uuden tiedon ja se ainoa keino mikä minä ministerinä näen on se että taitojen omaksumiselle jo ammattiin opiskellessa

keskustelua on paljon käyty myös arvokkaista elinympäristöistä ja suojelukohteista mutta niin kuin täällä on jo aikaisemmin sanottu metso ohjelman mukaan metsänomistajat voivat tarjota vapaaehtoisesti arvokkaita metsäympäristöjä suojeluun ja näistähän maksetaan myös korvauksia vaikka sanottiin että varat ovat käyneet vähiin

yhteistyötä voidaan tehdä myös eri koulutusasteiden välillä siihen soveltuvilla koulutusaloilla jolloin eri koulutusasteiden vahvuudet tukevat toisiaan

ja nimenomaan etsimme sieltä sellaisia kiittäviä ratkaisuja jotta meidän ei tarvitse tehdä tällaisia näiden taitojen tärkeys on noussut ja esineistä sanosin edustaja henriksenin

esiin on ollut aikaisemmin kitarasalissa puhetta nimenomaan tästä k yhtenäisestä kato tulevaisuudessa niiden merkitys tulee kasvamaan entisestään

tällöin myös alan koulutus saa käyttöönsä sekä elinkeinoelämän kokemusta että ajan tasalla olevan oppimisympäristön

eri asteiden välistä yhteistyötä tehdään nykyään esimerkiksi merenkulun koulutuksessa turussa aboa mare oppilaitoksessa jossa toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välillä tehdään hyvinkin pitkälle vietyä yhteistyötä

tehtävän kehitystyön tulee olla suunnitelmallista johdettua ja oikea aikaista jotta tulevaisuudessakin suomalaisen koulutuksen ja osaamisen taso pysyy kilpailukykyisenä

yritykset ja korkeakoulut pystyvät yhdessä kehittämään uusia vientituotteita joista koulujen ja yritysten lisäksi hyötyy koko suomi

heikosta vientitilanteesta riippumatta suomalaiset ovat edelleen innovatiivisia ja saamme kannustetuksi opiskelijoita mukaan erilaisiin korkeakoulujen ja yritysten hankkeisiin jolloin innovaatio ja keino toteuttaa innovaatiot kohtaavat toisensa nykyistä varmemmin

tämä uudistus kannustaa yrityksiä lähtemään mukaan rohkeasti korkeakouluyhteistyöhön ja monen muun ryhmän kohdalla

arvoisa puhemies

nyt ei kyllä yhtä ihmistä

kuulun niihin edustajiin jotka eivät lähde hakemaan historiasta kovinkaan mielellään esimerkkejä nykyhetken tämän kokonaisuuden tarkoitus on kilpailukyvyn parantamisen lisäksi oikeudenmukaisuus ja sitä pitää yrittää sata puntaa tasa arvo monellakin tapaa

tässä ollaan hieman hautajaistunnelmissa kun kysymyksessä on mitä ilmeisimmin viimeinen luopumistukijärjestelmän jatkoaika neljän vuoden jatkoaika

kyllähän näitten metsävaltaisten alueitten kannalta ja laajojen suomen alueitten kannalta yleensäkin olisi tärkeää että metsätalouden ja liitännäiselinkeinojen tulo otettaisiin huomioon jatkajan yritystulon vaatimusta määritettäessä nykyiseen tapaan